itse olen tänään lukenut lehdistä kotiseudultani uutisia seutulippujärjestelmän alasajosta mikä väistämättä johtaa siihen että syrjäseudulla toimiva julkinen liikenne toimii vastaisuudessa entistä heikommin ja yhtäältä maaseudulla on jo alistuttu siihen että heikossa kunnossa olevia päällysteteitä ei enää päällystetä uudelleen pieniä paikkauksia lukuun ottamatta ja monin paikoin paikkauksetkaan eivät enää toteudu

ikääntyvät ja pitempään elävät halutaan asuttaa kotona mahdollisimman pitkään jotta yhteiskunnalle syntyvät kulut palveluasumisesta tai laitoshoidosta vähenisivät

ihmiset asteittain pikkuhiljaa hyväksyvät jo sen että päällystetiet muuttuvat sorateiksi jopa hyväksyvät sen

onko korjaustarve myös laskenut neljänneksen kahdessa vuodessa vai mihin muuhun seikkaan ikäihmisten asumisolojen parantamiseen tarpeellisten korjausavustusten määrän lasku perustuu

mutta herra puhemies tänään tässä selonteossa on rikkaalla tavalla tullut esille myös se kuinka erilainen maa suomi onkaan kun sitä tarkastelee eri näkövinkkeleistä

ikäihmisten määrä lisääntyy erityisesti pienituloisten eläkeläisten määrä

yhtäältä on tuotu perustellusti esiin joukkoliikenteen kehittämisen mahdollisuudet ja vaihtoehdot pääkaupunkiseudulla sähköauton mahdollisuudet ja niin edelleen

haluan tässä yhteydessä kiittää edustaja tynkkystä

olen monissa asioissa ollut hänen kanssaan eri mieltä mutta hän on tuonut tänään keskusteluissa esille sen että ei pidetä vain varman päälle tällaisia perinteisiä ratkaisuja esillä vaan etsitään luovia vaihtoehtoja kyseenalaistetaan vallitsevat totuudet tavat toimia etsitään luovia uudentyyppisiä ratkaisuja

vaikka ne tuntuisivat vähän hoopoiltakin niin kuitenkin vain sillä että me tuomme uusia ratkaisumalleja esiin me löydämme tulevaisuuden ratkaisuita

arvoisa herra puhemies

kyllä ilonaiheita on se että koulurauhapaketti ja oppilashuoltolaki saatiin maaliin

varsinainen huoleni on kansanopistoinstituutio tämä hieno perinteinen mutta myös ajassa elävä koulutusmuoto

se on ollut rajujen leikkaustoimenpiteiden kohteena viime vuosina jo edellisen hallituksen aikana

yhtäältä kansanopistolle on kaadettu kyllä velvoitteita annettu sellaisia tehtäviä joista muut koulutusalan toimijat eivät ole olleet kiinnostuneita erilaisten vähemmistöjen kouluttamisesta ja niin edelleen mutta kuitenkaan taloudellisia resursseja ei ole annettu

olen myös vakuuttunut siitä että nyt kun oppivelvollisuutta laajennetaan niin kansanopistoja huudetaan apuun

miten te arvoisa kunnioittamani ministeri haluatte turvata kansanopistojen rahoituspohjan tulevaisuudessa kysykö mistä ei puhu rodusta kirjan on puoluejohdosta vain musta tuoksuvaa kysymme nyt tämä

kunnioitettu puhemies

pyydän saada kannattaa edustaja elomaan esityksiä

oikeusturva ei saa vaarantua eivätkä käsittelyajat pidentyä entisestään eikä saa luovuttaa antaa periksi sillä tavoin että joitakin rikostyyppejä sitten oikeudessa käsitellään jotenkin sormien läpi

mutta minä pyydän ministeriä huolehtimaan avustuksista rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikoksen uhreista huolehtiville yhteisöille että ne saavat riittävät avustukset pystyäkseen tekemään jatkossakin arvokasta vapaaehtoistyötään

arvoisa herra puhemies

vallat annettiin pienelle piirille pääesikuntaan ja puolustusministeriöön jossa henkilöstö vaihtuu kuin hevonen markkinoilla ja siksi linja on kadonnut

pian tämän jälkeen pääesikunta käynnisti maru ohjelman maavoimien rakenneuudistuksen jonka seurauksena kouluttajia saataisiin lisää lakkauttamalla eräitä joukkoja ja keskittämällä toimintaa

näitä ohjelmia on sitten toimeenpantu keskimäärin kymmenen vuoden välein ja aina yhtenä vaateena on ollut kouluttajavoiman lisääminen kuten nytkin

näin ollen on aiheellista kysyä mitä uutta ja käänteentekevää on nyt keksitty että kouluttajavoima lisääntyisi erityisesti kun irtisanottavien määrä on edellisiin ohjelmiin nähden moninkertainen

lakkautusta vastaan taisteli näkyvästi muun muassa uutistenlukija arvi lind

onnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen pataljoonan kerrottiinkin siirtyvän osaksi savon prikaatia mikkeliin joten se periaatteessa säilyisi

tämä uutisointi oli suunnitelmallista harhautusta

seuraavan vuoden organisaatiokuvissa uudenmaan rakuunoita ei enää ollut

vuoden alussa virkaan nimitetylle komentajalle suunnitelmasta ei kerrottu mitään

oli uskoa tulevaan

ei ollut aikaa itkuun

lahtipukilla ollut pohjois karjalan prikaati pelastui

ammattisotilaat ovat näihin muutoksiin taipuneet pääosin mutta monelle on tullut ammatin tai vaimon vaihto siirron mahdottomuuden vuoksi

siviilihenkilöstö on kärsinyt eniten

monenlaisista tukipaketeista huolimatta joka uudistuksen seurauksena on syntynyt mittaamatonta kärsimystä

onko näitä epäinhimillisiä seurannaisvaikutuksia tutkittu eroamaan joutuneiden ja irtisanottujen siviilihenkilöiden osalta

näin ollen nytkään ei ole vertailupohjaa kun kylmäkiskoisesti kohdellaan inhimillistä pääomaa huonommin kuin ostettavaa puolustusmateriaalia

peräänkuulutan sotilasvalaa ja sen eettisesti velvoittavaa lupausta huolehtia alaisista mikäli asetetaan esimiesasemaan

uudistus on lyhyesti sanottuna peruttava tulee selvittää henkilöstön perheisiin ja perheiden sidoksiin kohdistuvat vaikutukset

päivittäin kuulemme traagisia uutisia jotka merkitsevät inhimillistä kärsimystä pelokkuutta tuntemattoman tulevaisuuden äärellä epävarmuuteen valmistautumista ja siihen suostumista

onko hallitus rakentanut vääränlaiselle toiveikkuudelle budjetin

finanssipolitiikan luvussa tuossa tiiliskivessä on otsikko toimenpiteet mahdollisten merkittävien poikkeamien eliminoimiseksi

oikeastaan tämä viestii siitä että hallitus sittenkin valmistautuu pahempaan eli että budjetti joudutaan jossakin vaiheessa kenties vuodenvaihteessa tai ensi vuoden alussa repimään auki

toivon merkkinä on kuitenkin se että kaikesta retoriikasta huolimatta oppositio ja hallitus eivät sittenkään ole niin kaukana toisistaan

tosiasiat tunnustetaan vähän erilaisia painotuksia ja vaihtoehtoja esitellään mutta tosiasioista vallitsee yksimielisyys

se pitäisi vain sanoa suoraan

me toivoisimme että hallitus ottaisi nämä elämää eteenpäin vievät ihanteet eteenpäin sillä valitettavasti ei oikein näytä siltä että hallitus vakavissaan etsisi uuden kasvun siemeniä

nyt tarvitaan rakentavaa dialogia joka syntyy myös siitä että uskalletaan esittää kriittisiä kantoja jotta teesi antiteesi synteesi dialektisessä hengessä

strategy economics näkee vaihtoehtona suomen eron sen jälkeen kun italia tukiehtoihin tyytymättömänä ottaa ja lähtee

usassa talouslehtien mukaan eräät talouden asiantuntijat näkisivät hyvänä taloutta piristävänä sen että saksa eroaisi eurosta

siellä missä raha on siellä missä valta on siellä on hiljaisuus

me voimme täällä puhua mutta valta ja raha vaikenevat

kotimaiset talousasiantuntijamme esimerkiksi nordean tutkimusjohtaja kangasharju ja tampereen yliopiston jean monnet professori aalto ovat tämänpäiväisten uutisten mukaan myös sanoneet että evmn aloittaessa heinäkuussa toimintansa verovaroilla tukeminen ei pääty välttämättä koskaan se jatkuu maailman tappiin ja me maksamme

samalla uhataan suomalaisia veronmaksajia kylmällä kesälomalla elleivät he suostu kiristämään vyötä etelä euroopan velkamaiden rahoittamiseksi ja siten takaamaan ainaisen kesäloman jatkumisen siellä

miljoonia jopa miljardeja pitäisi antaa etteivät suomalaisilta häviä työpaikat eläkesäästöt ilmainen koulutus ja sosiaalinen tuki vauvasta vaariin

kataisen hallitus hokee täällä samaa mantraa

suomi saattaa jopa hyötyä näistä espanjan projektibondeista siellä kun on rakennusprojekteja kesken ja niitä on paljon kesken

miksi alistuisimme painostukseen ja muiden velkojen maksuun

kaikki meneillään olevat toimet tulevat olemaan maallemme pari kertaa kalliimmat jo tässä vaiheessa kuin amerikasta alkanut lehman lasku aikanaan ja silläkin pelotellaan

evm ei tule olemaan ennalta ehkäisevä ratkaisu suunnitellulla rahoituksella

sehän on jo käytännössä käsitelty

espanjan kaatuvat pankit ja valtio imaisevat kevyesti tähtitieteellisiä summia eikä useampi miljardikaan riitä italian velkoihin

siivua pyytävä kypros johon myös edustaja haapanen äsken viittasi on tämän rinnalla kakkupala

taloussanomien jan hurria siteeraten

suomen pelottelu kiteytyy suurin piirtein seuraavanlaiseen väittämään

arvostamani hurri jatkaa

vähän matkan päässä eduskunnasta on paasikiven muistopaasi

paasikiven usein siteerattu lause viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen

on tunnustettava ettei suomen panoksilla ole enää mitään merkitystä euron pelastusoperaatiossa

sinne laitettavat varat tulee käyttää oman maamme rakkaan isänmaamme pelastamiseen

arvoisa puhemies

esitys on todellakin enemmän kuin tervetullut vaikka niin kuin edustaja heinonen tuossa viittasikin onhan tällainen aika absurdia että tällaisia lakeja joudutaan hyväksymään

pikemminkin todellakin yrittäjällä pitää olla mahdollisuus pitää kauppansa auki ja kiinni silloin kun itse niin oikeaksi näkee

erityisesti moninaisten paineiden keskellä kun toimitaan eräänlaisessa alihankintatilanteessa niin kuin myymäläkeskittymissä toimitaan vaatimusten paine on kova

ihmistä pitää suojella tietyssä mielessä myös itseltään että ymmärtää että tarvitaan levon ja työn vuorottelua

myös pienyrittäjät ja yksinyrittäjät tarvitsevat työsuojelua sen vuoksi että he ovat usein kovin velvollisuudentuntoista porukkaa

kun parturi laittaa jo puotinsa ovia kiinni ja sinne haluaa tulla joku asiakas ja sanoo että ehdittekö leikata hiukset niin vaikka parturin tekisi mieli sanoa että haluan lähteä tästä kotiin niin hän tyytyykin sanomaan että kyllä keritään keritään

tämä tänään kovan ryöpytyksen kohteeksi joutunut kolmen ässän hallitus on kriisiajan eteenpäin katsova hallitus

lähin historiallinen vertauskohta on lipposen ensimmäisessä hallituksessa

näitä hallituksia yhdistää kriisitietoisuus johtamisote ja tavoitteellisuus

ollaan sitten lipposen hallitusten politiikasta mitä mieltä tahansa niin joka tapauksessa nämä kolme adjektiivia olivat leimallisia

oltiin kriisitietoisia pyrittiin eteenpäin ja johtajuus oli kouriintuntuvaa

ja yhtä lailla opposition kritiikki on oikeutettua leikkaukset olisi voitu kohdentaa myös toisella tavalla painottaen

niiden joilla on varallisuutta maksukykyä olisi tullut suuremmin panostuksin osallistua yhteisiin talkoisiin

on kuitenkin uskottava että myös tulevaisuudessa suomi on koulutusta arvostava ja osaamiseen perustuva yhteiskunta

koulutuksen sektorilla asioita on vastaisuudessa tehtävä uudella tavalla niukemmin resurssein mutta laadukkaasti

päinvastoin jopa koulutuksen kentällä on toivottu rakenteellisia uudistuksia uutta ryhtiä mutta uudistusten toteuttamiseen ei ole ollut poliittista tahtoa eikä taloudellinen pakko ole ollut sanelemassa ennen kuin nyt

mutta samanaikaisesti on sanottava että hallitusohjelmassa on tulevaisuudenuskoa vahvistavia elementtejä

esimerkiksi te toimistojen työskentelyssä työnvälitystoiminta nostetaan keskiöön siis keskitytään työllisyyden hoitoon työttömyyden hoidon sijaan oireiden hoidosta syihin

yhtä lailla painotuksena on uusien työpaikkojen luominen yrittäjyyden hengen vahvistaminen sekä yleisen taloustilanteen parantaminen

kuulun itse niihin ihmisiin joita tympii tämä nykyaikainen talouspainotteinen tapa keskustella käydä yhteiskunnallista diskurssia

ikään kuin kaikki muu inhimillinen elämä olisi taloudelle alisteista että kaikki pitää soveltaa kaupallisesti on sitten kysymys tieteestä tai taiteesta tai kulttuurin eri muodoista ja kaikkea inhimillistä elämää arvotetaan sen ta loudellisen hyödyn kautta

tämähän on eräänlaista vulgaaria valistusajattelua ikään kuin että kaikilla on vain välinearvo suhteessa talouteen

mutta samaan hengenvetoon on toki tunnustettava tosiasiat

vain terve talous turvaa leivän

on oltava huolissaan eriarvoistumisen kasvusta kritiikki sitä kohtaan on oikeutettua

saakoon hallitus tukemme

arvoisa puhemies

ministeri viittasi jo tuohon vos uudistukseen

se on todella tarpeellinen

on oltava äärimmäisen huolissaan tilanteista maakuntakaupungeissa orkestereiden ja teattereiden kohdalta

onneksi näin ei kyllä ainakaan toistaiseksi ole käymässä

perustellusti on esitetty kritiikkiä työvoimakoulutusta kohtaan jos kohta ansiotkin ovat suuret niin kuin edustaja e

kun tasavallassa on nyt tarmokas asiantunteva ja eettisesti korkeatasoinen työministeri niin toivon että työministerillä on aikaa myös työvoimakoulutuksen harjoitteluihin kiinnittää huomiota koska tässä on jos ei väärinkäytöksiä niin kuitenkin pitkälti hyväksikäyttöä

paikoin palkataan tai otetaan ilmaista työvoimaa tekemään yrityksiin sellaista työtä joka muuten jäisi tekemättä ilman mitään aikomusta että nämä ihmiset myöhemmin kyseiseen yritykseen työllistettäisiin

enempää hallituksessa kuin oppositiossakaan ei katsella todellisuutta vaaleanpunaisten silmälasien läpi

vaikka itse havukka ahon ajattelija sanoi että imelintä lajia viisautta on jälkiviisaus niin eräisiin menneisiin ratkaisuihin on pakko palata

kiistatta on sanottava että kyllä hallituksella oikeita pyrkimyksiä on on reagointia mutta en sano velvollisuudentunnosta vaan vakuuttuneena että kyllä perussuomalaisilla johtavana oppositiopuolueena omassa vaihtoehtobudjetissaan on enemmän tekemisen meininkiä ja tulevaisuudenuskoa vahvistavia signaaleja sekä oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisääviä ratkaisumalleja

on nimittäin jaksettava uskoa meidän vahvuuksiimme ja saatava ne kaivettua esiin ja luotava edellytyksiä että meidän ihanteemme työ yrittäminen ja välittäminen saisivat lisääntyvää vastakaikua jotta meillä vastaisuudessakin olisi oikeudenmukainen hyvinvointiyhteiskunta

ludwig wittgensteiniin liitetään sanat wovon man nicht reden kann daruber muss man schweigen eli mistä ei voida puhua siitä on vaiettava

ja tämä wittgensteinin lause tulee nyt väistämättä mieleen kun katsoo tätä salia kun katsoo pyydettyjen puheenvuorojen listaa

hallituspuolueiden edustajat vaikenevat sali on tyhjä vaikka käsittelemme yhtä rauhan ajan historiamme merkittävimmistä päätöksistä linjanvetoa jolla on vaikutuksia tuleviin sukupolviin ja josta voidaan sanoa että tämän päätöksen jälkeen mikäli se toteutetaan suomi ei ole entisensä

ja kun täällä vaietaan niin äänessä ovat perussuomalaiset joita joskus perustuslaillisiksikin kutsutaan

kuka tietää

tulevaisuuden ennustamisen mahdottomuuden toteaminen on usein liitetty edesmenneeseen eteläsavolaiseen valtiomieheen

en väitä että meillä perussuomalaisilla olisi jokin kristallipallo hallussamme käytettävissämme

vaikuttiminamme ovat terveen järjen käyttö ja tinkimätön oikeudenmukaisuuden vaatimus

nämä ovat vaikuttimiamme mutta emme ole ajatustemme kanssa yksin

laajat taloustieteilijöiden talousoppineiden piirit ovat samoilla linjoilla kansainvälisesti palkitut nobelistit muut arvostetut taloustieteilijät maailmalla ja suomessa